arvoisa herra puhemies

kiitoksia näistä hyvistä kommenteista ja tässä yhteydessä kiitän myös jaoston puheenjohtajaa omasta esittelystään ja ansiokkaasta puheesta

totean vain sen että sehän on vain osa tätä kokonaisuutta eli julkisen talouden ohjausjärjestelmää ja kuntatalousohjelmaa jotka on kaikki siellä kuntalaissa normitettu

tämä julkisen talouden ohjausjärjestelmä julkisen talouden suunnitelma joka pitää nyt tehdä valtiokunta suhteen selkeyttämiseksi rahapuolella on mielestäni erittäin hyvä uudistus suomessa

se ei voi perustua mihinkään toivomuksiin tai sopimuksiin vaan se pitää ihan lakisääteistää jotta se ihan oikeasti toimii

on nimittäin vaarana että siinä maksetaan sitten toistemme laskuja toisten kuntien laskuja ja siitä syystä mielestäni tällainen sote raami pitää ehdottomasti tehdä

se on paljon vaikeampaa kuin esimerkiksi oppilaitten opiskelu koska yleensä se opiskelijoitten määrä tiedetään mutta sydäninfarktien määrää ei tiedetä

elikkä järjestämisvastuun ja rahojen tulisi olla samoissa käsissä ja sillä perusteella minä kyllä lämpimästi kannattaisin että se menee järjestävälle taholle tai sitten niin että järjestäminen palautetaan kuntiin mikäli ilmenee että sote raamibudjetin vaikutuksesta sote alueitten toiminta heikkenee niin että niitä ei enää tarvitakaan

aion kyllä edelleen sitä anoa koska me tarvitsemme kriisikuntiin joilla on vaikea tilanne jostain erityisestä syystä harkinnanvaraista tukea

minun mielestäni se on oikeus ja kohtuus että kunnalle annetaan sitten harkinnanvaraista tukea jotta sitten se kopin ottava kunta koska nyt esimerkiksi kahdessa tilanteessa suomessa on tapahtunut että kopin ottava kunta on joutunut kärsimään siitä että kriisikunta pakkoliitetään

mutta vaikeampi on taas katsoa sitäkään että kriisikunta heikkenisi niin että siellä ei olisi enää yhtään asukkaiden mahdollista olla

kun me jokainen tiedämme sen että jokainen sosiaali ja terveysministeriössä tehty laki on aina tarpeeseen tehty ne ovat vammaisten palveluihin liittyviä ne ovat sosiaaliturvaan liittyviä ne ovat sairaitten ihmisten auttamiseksi lastensuojeluun ja niin edelleen niin ne vain ovat sellaisia että niitä on hyvin vaikea poistaa koska se on jo ihmisoikeuskysymys ja se on myöskin inhimillisyyskysymys

kun tehtäviä on vaikea ottaa pois niin miettisimme velvoitteita että miten kunnat normitetaan tekevän nämä tehtävänsä ja organisoivan tehtävänsä

asia

hyvät käytännöt pitäisi saada elämään ja innokylähän on semmoinen jonneka niitä hyviä käytäntöjä voisi toisille benchmarkattavaksi tuottaa

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

asia

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

asia

koska te tiedätte nyt aivan hyvin tämän asian eli että tässä on kysymyksessä niin sanottu jäädytys

ja jos nyt mennään sitten tuolle viime kaudelle niin te tiedätte ihan hyvin mitä tarkoittaa kun joku jäädytetään jollekin tasolle tietyksi ajanjaksoksi

asia

minä katson että se jäädytetään tälle tasolle

keskustelua ei syntynyt

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

asia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

asia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

ja tässä on kysymys nimenomaan siitä että me jäädytämme nyt tämän vuoden tasoon nämä tietyt enimmäisasumismenot

tämä on nyt semmoinen asia että minä toivoisin myöskin teiltä tähän keskusteluun hiukan sitä semmoista oikeastaan näkemystä siihen että kun te kuitenkin haluatte

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

asia

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

siitä että te nyt joudutte perääntymään tällaisesta oman kunnianne hakemisesta vai siitä että teillä on nyt aito huoli jostain

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat osallistua debattiin varaamaan minuutin mittaisen puheenvuoron painamalla v painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa herra puhemies

siinä oli paljon sellaisia asioita joita voisi nyt kommentoida mutta kyllä minä nyt sen halusin tulla korjaamaan kun te sanoitte näin että lääkäripalvelujen tilalle on tullut nyt tällä lailla viittasitte siihen rajattuun reseptin kirjoittamiseen siihen liittyvä lainsäädäntö niin se että tällä lailla liittyvään lainsäädäntöön avosairaanhoito lääkäripalvelujen tilalle

mutta kaiken kaikkiaan hienoa on ollut kuunnella tätä iltaa siitä syystä että täällä on vahva terveyden edistämisen joukko ja se on ainoa keino meillä tulevaisuudesta selvitä jos ajatellaan että meidän on pakko saada tätä tautitaakkaa vähemmäksi ja näitä kuluja laskemaan

myös sosiaalinen hyvinvointi on puhututtanut tänä iltana ja voi sanoa että tänä iltana on ollut hyvin tällainen sosiaalinen ja terveellinen väki täällä paikalla

arvoisa herra puhemies

tällä hetkellä eivät ihmiset enää mene sen työn perässä asumaan vaan he menevät työhön sinne mistä sitä työtä löytyy ja sitten valitsevat sen asuinkuntansa sieltä missä palvelut pelaavat

täällä on hyvin puhuttu siitä ja minä olen todella iloinen siitä että monet ovat sen todenneet että tarvitaan tätä integraatiota nimenomaan sosiaali ja terveydenhuollon integraatiota perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota mutta myöskin sitä että se kunnan muu toiminta ja sosiaali ja terveydenhuolto ovat yhteistyössä koska onhan se totta että eihän sitä terveyttä edistetä pelkästään terveyskeskuksesta vaan siihen vaikuttavat sivistystoimi ja infra ja liikuntatilat ja se minkälaiset ovat maastot ja liikuntamahdollisuudet ja niin edelleen

aivan

no jokainen tietää myöskin sen että ei ole kauhean helppoa mahdollistaa sitä mutta tavoitteena pitää olla myöskin se että on kuntien käsissä se sosiaali ja terveydenhuolto joka on yksi tärkeimmistä palveluista kunnalle

ei sitä kannata miettiä

meidän pitää saada vahvuutta sinne peruspalveluihin että me saamme vähennettyä niitä kustannuksia sieltä erikoissairaanhoidosta pitää muistaa että emme me iki kuuna päivänä tule vähemmällä selviämään rahassa koska pelit ja vehkeet kallistuvat uusia sairauksia tulee me tarvitsemme uusia laitteita me tarvitsemme uusia hoitoja me tarvitsemme enemmän hoitoja koska meillä väki ikääntyy mutta että me saamme sen kustannuskehityksen hallintaan ja että me pystymme pitämään sen palvelutason

täällä on tuotu hyviä esimerkkejä siitä miten tällaista integraatiota suomessa on jo tehty ja täällä puhuttiin rauman kokemuksista erinomaisen hyvä puheenvuoro siitä miten raumalla on lähdetty yhdistämään sosiaali ja terveydenhuoltoa perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa ja todettiin myöskin se että se on muutakin kuin vain värin vaihto sairaalan lattioissa

ja kyllä se nyt kuulkaa sitten sellainenkin asia on että emme me tätä palvelutasoa pysty pitämään tällä rahalla varsinkaan jos ei tautitaakkaa saada vähemmäksi

tavoite on nyt se että meillä tämä integraatio sekä tämä vertikaalinen että horisontaalinen eli sosiaali ja terveydenhuollon ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio toteutuisi ja nimenomaan niin että se on tällainen kuntalähtöinen

no siinä minun pitää nyt kyllä sanoa että paras hanke jo aikoinansa lähti liikkeelle siitä että laitetaan vahvemmille harteille palvelut

täällä on tarjottu myöskin tällaista maakuntamallia ja maakuntapohjaista mallia mutta silloin se tarkoittaa sitä että kunta antaa jonkun muun hoidettavaksi oman perusterveydenhuoltonsa ja se ei ole mielestäni järkevää

nyt me haluamme vahvistaa että myös erikoissairaanhoito integroituu perusterveydenhuoltoon kun valitettavasti se potilasraukka on niiden kahden järjestelmän välissä ja sitä pompotellaan paikasta toiseen

kunnat joutuvat tekemään yhteistyötä jatkossakin se on aivan selvää mutta minä peräänkuulutan tätä integraatiota koska meillä on esimerkiksi yhteisiä asiakkaita potilaita palvelujenkäyttäjiä sosiaali ja terveydenhuollolla

kun on yhteisessä organisaatiossa sosiaali ja terveydenhuolto sekä perusterveydenhuolto että erikoissairaanhoito niin sitä kautta saadaan vahvempia harteita ja se potilas ei putoa mihinkään väliin

päihdeongelmaiset mielenterveysongelmaiset vanhukset lapsiperheet ja niin edelleen

meillä on myös vahvempi kantokyky sitten jos esimerkiksi tulee joku vakava onnettomuus ja esimerkiksi pienellä kunnalla ei tarvitse tulla kuin yksi iso vakava leikkaus jollekin kuntalaiselle niin se vie koko budjetin

tulevaisuudessa minä toivon näkeväni sellaisen tilanteen että me emme puhu enää perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta vaan me puhumme terveydenhuollosta jota annetaan lähempänä ja sitten kauempana keskitetysti ja meillä on myöskin erityisen vaativa hoito varmistettu asetuksella kuten tähänkin asti eli keskitetysti

olkaa hyvä vastauspuheenvuoro

no sitten viime kaudella edustaja rehula muistaa erinomaisen tarkasti sellaisia asioita kun on mietitty mitä pitää seuraavaksi tehdä silloin laitettiin liikkeelle jo sitä niin sanottua seuraavaa vaihetta ja tässä sitä ollaan

ne voivat olla myös pyörillä liikkuvia kuten etelä karjalan sosiaali ja terveyspiirissä on niin sanottu mallu auto siellä on myöskin mielenterveyspuolen auto siellä on myöskin sosiaalityöhön samanlainen pyörillä liikkuva lähipalvelu

silloin linjattiin jo niin sanottu sote aluemalli joka on kuntapohjainen elikkä päälähtökohta on se että vahvat peruskunnat mutta ellei tule vahvoja peruskuntia niin sitten tehdään yhteistyötä ja sote alueita

meidän tulee varmistaa myöskin ikäihmisille hyvä hoito ja hoiva ja se tarkoittaa todella sekä akuuttihoitoa että myöskin pitkäaikaishoitoa ja myöskin kotiin vietäviä palveluja

mutta sekin on kuntapohjainen eikä mennä erikoissairaanhoito kylki edellä

se ei ole se ratkaisu että sairaanhoitopiirit haukkaavat ne perusterveydenhuollon yksiköt itsellensä eikä se ole ratkaisu että erikoissairaanhoito siirretään ervalle eikä se ole ratkaisu että erikoissairaanhoito siirretään valtiolle ei vaan se että me rakennamme nimenomaan tällaisen peruspalvelulähtöisen ja kuntapohjaisen rakenteen

eri puolueilla on hieman eri tapoja saavuttaa ne mutta minä uskon että kaikki tietävät että jotain on tehtävä me emme voi näin jatkaa

siihen ensimmäinen askel oli terveydenhuoltolaki ja sitä pitää jatkaa mutta siihen pitää saada myös rakenteellinen muutos

näin oli myöskin sosiaali ja terveyspoliittinen ministeriryhmä ja niin oli myöskin koko hallitus aamukoulussa sitä mieltä että erva ei ole se jota vahvistetaan vaan me vahvistamme peruspalveluja

jo olemassa olevan hyvän päälle rakennetaan kuntapohjainen järjestelmä jossa on sosiaali ja terveydenhuolto integroituna ja perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito integroituna

asia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

sitten niitä lähipalveluja ovat esimerkiksi pyörillä vietävät esimerkiksi mallu auto siellä eksotessa on hyvä esimerkki miten viedään lähipalveluja ja sitten kauempana ovat ne keskitettävät palvelut

minä toivon että ennen kuin minä täydestä laukasta toivottavasti joskus saan lähteä minä näen sen että meillä ei ole perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa vaan meillä on terveydenhuolto ja se toimii lähellä ja toiset vähän kauempana keskitetysti